lahtela on oikeassa siinä että me saimme aika paljon vastustavaa sähköpostia tästä esityksestä mutta nyt myös tehy ja sairaanhoitajaliitto ynnä muut jotka silloin olivat sitä vastaan ovat sen hyväksyneet

helsinki toivoisi tietenkin kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien yhtymistä mutta muut kunnat eivät ole siihen olleet valmiit

uskoisin että tämä hyväksyminen johtuu siitä että perustuslakivaliokunta otti siis sen asenteen että se ei ole yleinen selain vaan ainoastaan nimi

siis valtionosuusuudistus on se tapa millä saadaan kuntaliitoksia aikaan

jos tiedetään jonkun ihmisen nimi niin se voidaan kirjoittaa nettiin ja sitten voidaan katsoa mikä hänen pätevyytensä on

terveydenhuoltolaki on erinomainen uudistus terveydenhuoltojärjestelmäämme ja se astuu voimaan ensi vappuna jos eduskunta sen hyväksyy

arvoisa herra puhemies

sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelut ja heillä on oikeus vapaasti valita järjestävätkö he ensihoitopalvelut itse paikallisen pelastuslaitoksen kanssa vai ostavatko ne yksityisiltä palveluntuottajilta

kun katsotaan mietinnössä olevaa sosialidemokraattien vastalausetta niin siinä nyt ei ainakaan mitään korjausta tule esille

valiokunta toteaa että yksityiset sairaankuljettajat jotka ovat tähänkin mennessä toimineet saavat samanlaiset edellytykset ja ehkä paremmatkin kuin tähän saakka

lakimuutoksen myötä yhteisötilaajalla olisi oikeus tunnistamistietojen käsittelyyn vain mikäli tietyt asialliset edellytykset täyttyvät

tämän takiahan me poistimme sen ajan jolloinka heidän sopimuksensa olisi pitänyt loppua

on korkea aika antaa kullekin yliopistosairaalapiirille mahdollisuus organisoida omalla alueellaan erikoissairaanhoito siten että kukin potilas hoidetaan mahdollisimman oikein tehokkaasti ja oikeassa paikassa

arvoisa herra puhemies

tämä on erittäin kattava

tunnistamistietojen käsittelyn on oltava välttämätöntä väärinkäytöksen selvittämiseksi ja väärinkäytökset on aina ensisijaisesti pyrittävä selvittämään muiden kuin luottamuksellista viestintää koskevien tunnistamistietojen avulla

kysyisinkin teiltä kuten ed

ainoastaan alan ammattilaiset erikoislääkärit pystyvät määrittelemään sen missä sairaalassa kullakin erva alueella tulisi tehdä tekonivelleikkauksia missä pitää synnyttää ja miten muut vaikeammat hoidot tulee keskittää

voisimmeko saada mahdollisesti vanhainkodit takaisin tai vanhuuden kodit joissa nämä meidän elämän viimeiset vuodet voitaisiin viettää turvallisesti

kyllä oppositio osaa herkutella tällä irlannin kriisillä

tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta on aina ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle

siinä valinnanvapaus oman kunnan alueella todella annetaan jokaiselle potilaalle potilas saa valita oman terveyskeskuksensa

lakimuutos siis itse asiassa kuten on moneen kertaan sanottu tiukentaa tunnistamistietojen käsittelyn edellytyksiä mikä näin ollen luonnollisesti parantaa yksilön oikeusturvaa

se mitä kukaan ei ole täällä maininnut on että tässä lainassahan on korkomarginaali

olenkin kehottanut perusterveydenhuollon yksikköjä nopeasti perustamaan tämän listautumismallin jotta ei synny mitään ruuhkia niille terveysasemille ensi vapusta lähtien jotka ovat erityisen suosittuja

lakimuutoksella on tarkoitus luoda kaikkien tuntemat pelisäännöt jotka eivät jätä epäselväksi laittoman ja laillisen tunnistamistietojen käsittelyn välistä eroa

arvoisa puhemies

julkisuudessa on virheellisesti väitetty että lakimuutos siirtäisi poliisin valtuuksia yrityksille

tämähän on erinomainen tapa todella tuoda elvytystä kuntien taloustilanteeseen koska sehän on kuntien palkanmaksun sisällä tämä kelamaksu jolloinka heidän täytyy maksaa vähemmän kustannuksia niistä työntekijöistä jotka heillä siellä ovat

valiokunta kiinnittää myös huomiota siihen että evo rahoitus on jäänyt kovasti jälkeen siitä mitä sen pitäisi olla

lahtela on oikeassa siinä että vakuutusyhtiöiden ja kelan lääkärit joskus tekevät eri päätöksiä kuin varsinainen hoitava lääkäri ja varmasti silloin voi todella etsiä vakuutusyhtiön internet sivuilta sen lääkärin nimen ja vielä varmistaa hänen pätevyytensä

tähän oikeus on vain poliisilla

arvoisa puhemies

mikäli tunnistamistietoja tarkastettaessa löytyy viitteitä rikoksesta käynnistää siis poliisi tutkinnan

räsäselle että todellakin ministeriö oli ensin miettinyt tätä teidän ehdottamaanne nimeä mutta päätynyt sitten siihen nimeen joka tällä lailla nyt tällä hetkellä on

tämän vuoksi valiokunta toteaakin että evo rahoitusta täytyy lisätä joka vuosi

lakimuutos on saanut osakseen kohtuuttoman arvosteluryöpyn vaikka loppujen lopuksi sähköisen viestinnän tunnistamistietoja voidaan verrata perinteisen postitoiminnan kirjeen tai paketin osoite tai postileimatietoihin sekä kirjeen tai paketin kokoon ja muotoon

mutta tässä ei oikeastaan pitäisi syyttää tätä vakuutusyhtiön lääkäriä niin paljon koska hänhän ei tee sitä päätöstä yksin vaan siellähän on tiimi

kyllä kai johonkin täytyy luottaa jos pitkän harkinnan tuloksena on päädytty toiseen nimeen niin että en minä nyt tiedä olisiko teidän ehdotuksenne jotenkin erityisesti parantanut tämän lain sisältöä

arvoisa herra puhemies

terveydenhuoltolaki avaa loistavat mahdollisuudet hoitaa suomalainen julkinen terveydenhuolto entistä paremmin huomioiden potilaan tarpeet ja antaa ammattitaitoista korkeatasoista osaamista

kun paras puitelaki astui voimaan silloin viime eduskuntavaalien alla kuvittelimme kyllä että saisimme suurempiakin muutoksia aikaan tämän eduskunnan aikana

sen päätöksen tekevät juristi vakuutusyhtiön edustaja ja lääkäri se ei ole kyllä yhden ihmisen päätös koskaan vaan siellä on useita henkilöitä jotka sitten pitää

lakiin sisältyy runsaasti asetuksia

kyse ei ole sen kummemmasta asiasta

erkki virtaselle vastaisin että oman kokemukseni mukaan kun en ole juristi olen sitä mieltä että aika paljon lainsäädäntö on ohjeellista

tietoyhteiskuntakehityksemme kannalta sähköisen viestinnän tietosuojan muutos on välttämätön ja kun tämä esityksen sisältö on aivan selvä ja samoin tuo mietintö niin ihmettelenkin miksi on pitänyt liittää tähän mietintöön kaksi tällaista pontta jotka eivät mielestäni ole tarpeellisia

mutta tämä on yksi tapa tuoda kunnille rahaa ja varmasti se että yhteisövero myöskin korotetaan kunnille lisää kuntien mahdollisuuksia palkata lisää työvoimaa tai edes pitää entinen työvoimansa

en oikein ymmärrä tätä vastalausetta joka toivoo niitä koska ne ovat jo ministeriössä todella työn alla

hallintovaliokuntakin toteaa mietinnössään että paras hanke on keskeneräinen

minä en ymmärrä minkä takia sanotaan että ei voi antaa sellaista lainsäädäntöä joka antaa ohjeita kunnille antaa ohjeita terveydenhuollon järjestämiseksi

sitten kun tämä on vielä yhteisessä kolmikannassa sovittu niin minä en ymmärrä miksi teidän pitää tätä vastustaa

mietintö ei uskalla edes ehdottaa kuinka monta kuntaa suomessa pitäisi olla koska he eivät ilmeisesti ole päässeet siitä yksimielisyyteen

kyllä tiedän että vasemmisto haluaisi romuttaa kelakorvaukset ja romuttaa koko työterveyshuollon mutta mitäs sitten jäisi jäljelle

kuka hoitaisi työterveyshuollon jos te poistaisitte työterveyshuollon korvaukset jotka kuitenkin työnantaja maksaa kokonaisuutenaan

viljanen mainitsi debatissa lahti on tulossa tämmöiseksi työssäkäyntialueen suurkunnaksi

merimieslääkärin tulee tuntea merimiesten terveysvaatimukset ja työolosuhteet kansainvälisen merenkulkujärjestön imon suositusten mukaisesti

esityksen mukaisesti toimiminen merimieslääkärinä tulee jatkossa olemaan voimassa toistaiseksi eikä määräaikaisesti kuten aikaisemmin

pääkaupunkiseudulla meillä on yhtymisselvitys menossa vantaan kanssa mutta espoo ei missään tapauksessa halua meidän kanssamme yhteen toistaiseksi

valiokunta ehdottaa että toinen lakiehdotus muutetaan siten että rekisteriin voidaan muiden tietojen lisäksi merkitä myös merimieslääkärin työpaikka yhteystiedoksi

kuntien verotuloista ja valtionosuuksista leijonanosanhan haukkaa sosiaali ja terveydenhuolto mutta nykyinen valtionosuusjärjestelmä ja verotulon tasaus estävät kuntien yhdistymistä ja koko valtionosuusjärjestelmä tällaisenaan on ihan umpihuono

sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muuttumattomana ja toinen lakiehdotus muutetaan mietinnön mukaisesti yleiskeskustelu on päättynyttä siirrytään pysyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena että lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on pääty tähänoin ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivä yhdestoista

lisäksi verotulon tasaushan vie suurilta kunnilta kaikki valtionosuudet joten me emme täällä pääkaupunkiseudulla koskaan halua lisää valtionosuuksia koska ne eivät kuitenkaan tule meidän hyväksi

arvoisa puhemies

jos teillä ei ole kotkassa yhtään silmälääkäriä niin te ette voi myöntää yhtään palveluseteliä kaihileikkaukseen koska sen tekee sen alan erikoislääkäri

teidän täytyy sitten löytää joku muu tapa hoitaa teidän potilaanne

uskomme että se jo siinä muodossa minkä luonnoksen olen nähnyt auttaa kuntia järjestämään terveydenhuoltoa sosiaalitointaan paremmin

mm valiokunta mietinnössään on erittäin hyvin tuonut ilmi alkutuotannon ja meidän kuluttajien näkemykset mutta siitä mietinnöstä sekä näistä selonteoista puuttuu aika tavalla elintarvikekaupan ja elintarviketeollisuuden osuus

sairaanhoitopiireille säädetään velvollisuus korjata virheellisiä tai puuttuvia ilmoituksia

julkisella puolella usein on jopa korkeatasoisempi hoito sen takia että siellä on myöskin parempi varautuminen esimerkiksi komplikaatioiden hoitoon

thl eli terveydenhuollon uusi keskus voi luovuttaa myös hiv infektiotapauksia koskevat tunnistetiedot sairaanhoitopiirin vastaavalle lääkärille

siinä muun muassa kehotetaan organisoimaan erikoissairaanhoito kullakin erva alueella eli viidellä erikoisvastuualueella eri sairaaloiden kesken

älkää sanoko että köyhät joutuvat huonompaan hoitoon jos he joutuvat hyksiin

hyksissä on suomen korkeatasoisin hoito ehkä maailman korkeatasoisin hoito on tässä maassa

esityksen mukaan thln tulisi huolehtia vain kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien pakollisiksi määrättävien ja asevelvollisten rokotuksiin käytettävien rokotteiden vasta aineiden ja tutkimusaineiden saatavuudesta

mietinnössä päädytään muun muassa siihen josta jo paljon on puhuttu salissa tänään että me kuluttajat haluamme luomu ja lähiruokaa

potilaan valinnanvapaus ulotetaan tässä laissa ainoastaan erva alueelle joka on hyvä asia koska jos se ulottuisi koko maan alueelle se voisi aiheuttaa suurta kansanliikettä paikasta toiseen

lisäksi tässä laissa kuntia kehotetaan laatimaan yhteistyösuunnitelma ja niiden pitää olla myös mukana alueellisessa valmiussuunnitelmassa

sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa alueellisesti lääkkeille erittäin vastustuskykyisten eli resistenttien mikrobien kantajien nimet toiselle toimintayksikölle

elintarvikekauppaa syytän siitä että lähiruokaa ei saa ostaa marketeista

matkanjärjestäjille säädetään myös velvoite ilman salassapitosäännöksiä ilmoittaa korvauksetta thlään kyseisen henkilön nimi

eli toivon että nämä järjestämispykälät nyt kun meillä on uusi sosiaali ja terveysministeri tulisivat myöskin mukaan ennen vuodenvaihdetta

eli koskaan emme pääse laadukkaisiin terveys ja sosiaalipalveluihin jos emme tee kunnollisia suuria rakenteellisia muutoksia

kokoomuksen eduskuntaryhmä vieraili toissapäivänä valiolla ja todellakin siellä meille selitettiin että heillä on erinomaista laktoositonta maitoa

reumaortopediaa osataan jo muissakin sairaaloissa koska heinolan reuma on opettanut nämä muutkin ortopedit tekemään näitä leikkauksia

maidon tuottajahintakaan ei ole kehittynyt edullisesti joten on todennäköistä että itä ja pohjois suomen pienet maitotilat vähitellen häviävät ja maitotuotanto vähenee maastamme jos eivät sitten varsinais suomen ja satakunnan viljelijät ala hoitaa karjaa

karkkien limsojen alkoholin tupakan haittavero on itsestään selvä ja hetemäen verotyöryhmähän jo ehdottaa että karkkiveroa voisi nostaa

sokeri ja rasvavero johtaa veronkiertoon harmaaseen tuontiin se syrjii kotimaisia tuotteita

ruokavaliohan on terveellinen jos se sisältää kaikkia ravintoaineita mutta vähemmän rasvaa eikä ylen määrin lisättyä sokeria joten uskoisin että tämmöinen rasva ja sokerivero tulee olemaan varsin vaikeasti järjestettävissä vaikka sitä käsittääkseni on tanskassa käytetty

arvoisa rouva puhemies

mutta palaisin tähän ulkomaalaispolitiikkaan koska meillä on aivan uusi haaste edessä ja se on kolmansien maiden kausityöntekijät ja yritysten sisältä siirtyvät työntekijät jotka maksavat ainoastaan lähdeveron valtiolle mutta ovat suomalaisen asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä

eräs asia mitä valiolla meille tarjottiin oli ehdotus siitä että ruualla olisi energiavero eli verotus ruoka aineen energiasisällön mukaan

tällöin ainakin kaikki rasvaiset tuotteet tulisivat korkeammin verotetuiksi kuin vesipitoiset tuotteet

kuitenkaan kunnat eivät saa heiltä minkäänlaista rahaa joten joko valtio maksaa heidän puolestaan tai heiltä täytyy sitten periä jonkinlainen vakuutusmaksu heiltä tai heidän työntekijöiltään

ruokapolitiikassa on monta mielenkiintoista seikkaa joista meidän tulisi käydä yhteistä jatkuvaa keskustelua kuten esimerkiksi tämä gmo vapaa tai gmo muunneltu tuote joka tuli edellisessä debatissa esille

haluaisin kysyä ministeri pekkariselta miten te lämmitätte nämä kerrostalot täällä pääkaupunkiseudulla metsähakkeella

istu kotoiseen käsittelyyn yleiskeskustelun ja asko seljavaara arvoisa herra puhemies

julkisissa sosiaalivakuutusta hoitavissa työttömyyskassoissa vakavaraisuus ja sijoitusten turvallisuus ovat tärkeitä periaatteita joten niiden sisäinen valvonta on erittäin tärkeää

miten se käytännössä tapahtuu

on päätynyt että siirrytään

käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä

sosiaali ja terveysvaliokunta puoltaa yksimielisesti hallituksen esityksen hyväksymistä valiokunnan muutosehdotuksin jotka ovat mietinnössä

talousvaliokunnan opposition jäsenillä oli erilainen käsitys asiasta ja he tekivät eriävän mielipiteen lausuntoonsa

kuitenkin sosiaali ja terveysvaliokunta on tämän hallituksen esityksen kannalla yksimielisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vasemmistoliitto pieni ja keskituloisiin

kylläpäs se näin on laskettu

valitettavasti osa näistä kevennyksistä häviää monien meidän osalta koska en tiedä jos meidän tulomme nousevat mutta monien tulot nousevat ensi vuonna aika paljon ja koska meidän tuloveroprosenttimme on progressiivinen niin emme saa kaikkia niitä kevennyksiä hyväksemme

luvan antaa myyntipisteen kotikunta ja myyntiluvan saa korvausta vastaan joten se ei voi aiheuttaa lisäkuluja kunnalle

samalla voidaan myös rekisteröidä tupakan myyjät ja myöskin samalla voidaan rangaista sellaista myyntipistettä millä ei ole lupaa

kunnan valtionosuutta tulee lisätä sen verran kuin verotuksen keventäminen ja kunnallisveron eläketulovähennys syö kunnan tuloja

myös savukepakkaukset suurenevat siten että nuoret eivät enää pysty ostamaan tämmöisiä pikkupak kauksia ja toivotaan että he eivät ostaisi näitä suuria pakkauksia

arvoisa herra puhemies

savukkeiden tulee olla paloturvallisia